pankkeihin joihinka ei voi luottaa yksi tyyppi soittaa ja kysyy mikä olisi passeli euribori

se tarkoittaa muun muassa sitä juuri siinä ajassa viime kesän ydinvoimalaitospäätösten jälkeenkin jolloin kytkettiin uusiutuvan energian tuotantovaatimus suhteutettuna kokonaissähkönkäyttömäärään että mihinkä sijoitetaan tämä uusiutuvan energian tuotanto

julkisen talouden kanssa on ollut niin ja näin ja niitä ahon hallituksen ottamia velkoja ei ole kuin ihan oliko se kymmenesosa vajaa sekin pystytty lyhentämään

tämä on myöskin aiheuttanut monissa ihmisissä voimakkaita tunteita koska minä ymmärrän sen erinomaisen hyvin silloin kun talo on siinä joen penkalla rannassa rannan tuntumassa ja siinä sunnuntaiaamuna alkaa viiden kuuden aikaan tämä moottorikelkkasafari sitä joen jäätä pitkin niin kyllä siinä aamurauha on mennyt siltä sunnuntaiaamulta tipotiehen

öljykriisi energiakriisi finanssikriisi ja ilmastonmuutoksen aiheuttama lähtö entisiltä asuinalueilta pois niitten tultua asuinkelvottomiksi tulevat vaikuttamaan siihen että varsin monet joutuvat jättämään kotiseutunsa

sen jälkeen sitten konttorineiti laskee käsikonneella mikä on aritmeettinen keskiarvo ja se on euribori ja kaikki noudattakoot sitä

nyt kyllä ystävälläni ed

mutta se ei ole vielä kovin suuri ongelma sen takia että koroista on selvitty ja yhteiskuntana olemme olleet vahvoilla

ainut järkevä tapa on se että valtakunnan kaavalla osoitettaisiin ne alueet olkoon kyse tuulivoimasta taikka mistä tahansa missä sitä harjoitetaan ja silloin katsotaan kokonaisuuden kannalta että näin se on

bush romutti sen kaiken mitä valtiovarainministeri oneill hänen oma valtiovarainministerinsä oli rakentanut tässä veroparatiisiasiassa

se ei ole ihan mukava juttu koska on olemassa omat lainsäädäntönsä ja niistä ollaan sitten tässä salissa kulloinkin milläkin enemmistöllä mitä mieltä tahansa mutta sen takia tämä lainsäädännön systematiikka tämmöinen on

no kehitys sitten lähti menemään siihen suuntaan että ympäristöministeriöstä pitäisi kaikki siirtää alaspäin vaan ja täällä ovat jo erään määrätyn puolueen edustajat tuoneet julki vaatimuksen että kaiken pitäisi olla kunnallisten päättäjien hallinnassa ihan minkä tahansa

no siihen potentiaalisesti tietysti rehellisesti sanottuna nyt olisi mahdollisuus puuttua mutta tämmöistä puuttumista ei ole tapahtumassa tämän hallituksen esityksen mukaan

mutta ei ampuma aselailla sitä metsästyspuolta ohjata koska sen puitteissa taas säädellään siitä minkälaisia aseita saa käyttää minkäkinlaisessa jahdissa

näen että tämä on ihan konkreettinen epäkohta koska omaishoitajat tekevät todella inhimillisesti hyvää työtä ja silloin myös tämä taloudellinen vastaantulo olisi heidän jaksamistaankin ajatellen erittäin tärkeää

tämä keskustelu käytiin mikko mansikan työryhmässä perusteellisesti ja siellä viittasin kiusallisuuteen saakka siihen että ei mitään muuta kuin menkääpä katsomaan yhdysvaltoihin mihinkä se johtaa kun yhdyskunnat ovat niin rumia maisemaltaan ja rakennetulta ympäristöltään kuin yleensä rumia voivat olla

se siirtyisi kunnilta ely keskuksille

sitten vielä arvoisa puhemies yksi asia ja se yksi asia on se että niin kuin jo totesin tässä pannaan valtava painolasti metsästysseurojen ja ampumaseurojen piikkiin aivan uskomaton määrä materiaalia velvoitteita ja kaikkea tätä

minä vaan haluaisin kyllä nähdä ne ely keskukset joista löytyy vielä tuottavuusohjelman jälkeen sellainen virkahenkilö joka pystyisi tästä savotasta selviytymään

silloin kun vielä oli itä saksa ja länsi berliini länsi saksasta länsi berliiniin oli ilmasilta ja se sopi oikein hyvin tähän paikkaan

mutta kaiken kaikkiaan omaishoitajien jaksamiseen ja sen työn arvostukseen tulee tehdä kaikki mahdollinen millä heitä tuetaan

elikkä suomessa sentään on parempaan mahdollisuus ja se parempi mahdollisuus pitäisi käyttää

kuitenkin tällä hetkellä kentällä on tilanne menossa justiin päinvastaiseen suuntaan kuin mitenkä tässä arvoisa ministeri erikoisesti sen asian tässä aikaisemmin esittelypuheenvuorossaan julkitoi

sitten vielä yksi asia

siis ensinnäkin tässä moottorikelkkareitit virallistettaisiin ja liikennekäyttäytyminen tulisi ihan niin kuin moottoriajoneuvoliikenteessä on asian laita

jos sitten muutetaan sen ajan keskustelu eräiltä osin tämän päivän terminologiaan ja sloganeihin niin silloin käytiin sellaista keskustelua että voisiko tulevaisuudessa olla mahdollinen sukarila kulttuuri

jos ei nyt kerta kaikkiaan nokanvalkaisu eduskunnassa ja erikoisesti hallituksessa ala toimia niin me tarvitsemme ilmasillan sieltä vihannin pohjoispuolelta eteläpuolelle tulemiseen sen takia että se rata on niin huonossa kunnossa

tulee ikärajat ja sitten tulee liikennesäännöt sanotaan että pitää oikealta tulevaa väistää jnp

tämähän merkitsee sitä puheenjohtaja tölli että tässä ihan välttämätöntä vai vain vaikka ministeri on luvannut sen kakkososan tänne ja käsitellä näitä asioita siinä niin kyllä minusta eduskunnan pitää välttämättä ottaa tässä yhteydessä kantaa sillä tavalla että jos luvataan ja edellytetään niin kokonaisuus muistetaan mitä se on ja että se vaatii myöskin valtiovallalta ja kunnan viranomaisilta erityisiä toimenpiteitä

arvoisa puhemies

se tarkoittaa sitä tämä sukari siis saattaa liittyä johonkin mielikuvitusolentoon ja paikannimetkinhän ovat hyvin usein tämmöisiä mielikuvituksellisia instituutioita että perustetaan oikein suuri tämmöinen jumbo tuonne maaseudulle yhteen pisteeseen

se mikä tässä on hyvin merkittävä näkökohta on se että kun on kaksisuuntainen liikenne tällä moottorikelkkareitillä ja liikennesääntöjen mukaan ajetaan niin siinä pitää olla kaistat menokaista ja tulokaista

kysymys on aidosta ilmiöstä

lukekaa ne kirjat

saattaa jopa käydä tällaisissa lumi ja pakkasoloissa että routavauriot ovat sitä luokkaa että niistä ei kerta kaikkiaan selvitä edes liikennerajoituksilla ja nopeuksien alentamisilla

mitä me olemme nyt juuri päättämässä

minulla ei ole pienintäkään huomauttamista käytettyihin kolmeen puheenvuoroon niissä on ollut juuri niitä näkökohtia joita ajattelin tässä tuoda esille

minä tuolla savonmaassa tunnen yhden paikkakunnan hyvin jossa itse asiassa on yksi ainut ruokakauppa jäljellä kaikki ovat muut jo hävinneet pois ja se on vaan iso paikka niin että siellä tietysti tarjontaa on mutta mihinkä se on johtanut

täälläkin se oli raakattu tekstistä pois niin kuin kuultiin

tässä on kysymys siitä että pitää saada niin ammattitaitoinen instituutio kuin inhimillisesti katsoen sellainen voi olla nykyaikaisessa yhteiskunnassa ja myöskin niin umpirehellinen kuin olla voi

se on johtanut siihen että ruokakuntien käytettävissä olevista tuloista yhä suurempi osuus menee ruokalaskun maksamiseen kun se auton käyttö ja taksin käyttö maksaa niin tolkuttomasti

no tähän sitten on kommentti kuulunut jo sillä tavalla että no niinhän se on musta raita se asfalttireittikin tie siinä vieressä että onko noilla sitten mittään eroa

totean kuitenkin että samalla kun on kysymys näistä näkökohdista tällaisella instituutiolla voidaan sahata tätä valtiollista oikeutuksen pohjaa ja paikallista oikeutuksen pohjaa pois

eli tässä katsannossa se keskustelu mitä täällä on tämän iltapäivän aikana tästä asiasta käyty on ollut pääsääntöisesti aivan oikeilla urilla ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ja olen tietysti mietinnön hyväksymisen kannalla

arvoisa puhemies

on kummallista että ei mene lyyti perille ei millään

söderman tässä totesi niin palautan mieliin sen että keisarillinen aleksanterin yliopisto sai itseltään suurruhtinaalta tämän erioi keuden

elikkä toisin sanoen samalla kun pyritään massiivisiin suurhankintoihin pitää miettiä että ne kuitenkin viipaloidaan sillä tavalla osiin että elämä tällä suomen nimi

arvoisa puhemies

jos ajatellaan vielä niitä hulluja tilanteita mitä on synnytetty että meidän kunnallinen eläkepuoli lähtee kasinopelimarkkinoille pelaamaan kreikan lainamarkkinoilla ja ottamaan kasinopelivoittoja ja sitten sen jälkeen suomen valtion kautta hoidetaan veronmaksajien rahoja kreikan valtiolle siihen samaan rulettiin eihän tässä ole mitään järkeä kun kansallisesti voitaisiin hoitaa näitä asioita oikealla tavalla

hän oli valoisaa kuvaa myös ensi vuoden budjetti on elvytysajanjakson runsaaseen velanottoon perustuva ahertamisen tulos ja sellaisenaan kehnohko malli millekään tulevalle hallitukselle

miksi se sen sai

jotta sillä olisi kaikissa olosuhteissa suvereeni taloudellinen toimintamahdollisuus

näin olen jostakin lukenut

peräti keskustelua varten kysellään päivystyksen kahdeksastoista sija voi myös neuvostojen laittaa sillä että hallintomalli on keskustelu keskustelu on päätynyt tähän voi myös neuvoteltu syvä ääni on sillä että oli valittu pöydällepanoa varten kysellään päivi arte yhdeksästoista sija puimista jos painottaa että mitä pannaan pöydälle seuraavaan täysistunto hyväksyttäneen hyväksi että samoin päiviä kahdeskymmenes asiat taa ja vielä päivityksen kahdeskymmenes ensimmäinen

merkittävät veropoliittiset ratkaisut on siirretty ensi kevään hallitusneuvotteluihin mitä on pidettävä tarkoituksenmukaisena valintana

söderman totesi niin aina kun sitten perustuslakia muutettiin hallitusmuotoa ja sitten perustuslakia ja niin pois päin niin aina tämä erioikeuspuoli itsehallinnollinen puoli on ollut kuvassa mukana

arvoisa ministeri äskeisessä esittelypuheenvuorossaan kiinnitti huomiota viljatilanteeseen ja bioenergiaan monen monen monen muun asian rinnalla ja näihin haluaisin kiinnittää erityistä huomiota

tiedän että pitää sijoitustoimintaa olla ulkomaillekin mutta tässä liikutaan hyvin itsekkäällä kansallisella tasolla

nimittäin ensinnäkin viime kesänähän meillä oli puhetta siitä että nyt saattaisi olla tilaisuus sille bioetanolitehtaalle ja arvoisa ministeri silloin ilmoitteli meille kesäkokouksessa että siitä ministeri pekkarisen kanssa keskustellaan

nyt se tilanteessa jossa yliopistolaki on jo käsitelty yhtäkkiä muljautetaankin pois

on vähän kokemuksia siitä

arvoisa puhemies

minusta tämä ei kyllä ole ollut reilu menettely ollenkaan ja toivon hartaasti että kun täällä luvataan hoitaa tämän kompensaatiopuoli ajantasaisesti niin kuin täällä lukee suurin piirtein näin niin se myöskin käytännössä se

tästä vaalirahoitusta koskevasta laista muutama näkökohta

minä olen kanssa samaa mieltä kuin täällä jo esitettiin että irrotetaan yleisradio todellakin hallitusnuorasta jos on mahdollista että yhdellä ministerillä on veto oikeus yksimielisiin eduskunnan tahtoihin

ensinnäkin yksi mielenkiintoinen asia on se että tässä puhutaan koko ajan vaalikulujen kattamisesta mitenkä niitä katetaan mutta taseista ei puhuta mitään eikä siitä rahojenkäytön lopputuloksesta

onko siinä asiassa tapahtunut nyt jotakin koska nyt sitten ensi kesää ajatellen ja lähitulevaisuutta ajatellen viljaa on ihan tarpeeksi taitaa olla parin vuoden käyttötarve niin että siinä olisi mahdollisuus edetä

eduskunnan seuraava täysistuntoon huomenna keskiviikkona yhdeksästoista marraskuuta kello viisitoista

arvioijat näyttivät täydellisesti sulkeneen silmänsä talouden vakiotunnusluvuilta

arvoisa puhemies

lyhyesti mutta täsmällisesti tässähän on kysymys erittäin tärkeästä asiasta vaikka se ei ehkä siltä näytäkään

jos julkisuudessa olleita lukuja oli kaunisteltu niin näin aikaan saatuja virheellisyyksiä ei sitten noteerattu

sehän on niin yksinkertainen juttu että pannaan se letku poikki ja eduskunta hoitaa nämä asiat ja siinä ei ole mitään nokan koputtamista

päättynyt

toinen juttu joka liittyy tähän täsmälleen samaan on se että luin juuri raportin jonka mukaan öljy ja valkuaiskasvit ovat parhaiten kannattavia

puhemies ruslan sydän ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan d

elikkä kysymys on kalastusalusten rekisteröinnistä ja paitsi että kysymys on rekisteriin saattamisesta mikä tuolla merellä liikuttaessa on enemmän kuin paikallaan ylipäätänsäkin että pystytään jokainen alus tunnistamaan että kuka siellä liikkeellä on ja millä tavalla siinä aluksella sitten käyttäydytään siis pelkästään liikennepoliittisesti niin kysymys on tässä tapauksessa erikoisesti siitä millä asialla ollaan elikkä kalastamassa

nimittäin tuolla meidän perällä jossa on vauraita ihmisiä kuin missäkin on eteviä ehdokkaita ollut vuosien saatossa

meillä on nyt olemassa se lintilän ehdotuksen kehitysversio sillä tavalla kuin saksa on sitä toteuttanut niin kuin meille ylen hallintoneuvostossa se hyvin tarkkaan eilen kuvattiin ja sveitsissä on käytössä sen kalliimpi versio niin minä sen ymmärsin

puhemiesneuvosto ehdottaa että tämä

tämä puolestaan olisi edellyttänyt liittovaltiorakennetta johon eurooppa ei silloin ollut valmis eikä ole sitä tänäkään päivänä

talous

syytä ei synny keskusteluun

nyt jäsenvaltiot ovat voineet pelata yhdessä pankkilaitostensa kanssa jääkiekkotermiä käyttääkseni omaa peliään

arvoisa puhemies

elikkä meillä on kaikki valmiina olemassa ja kun toiset ovat pystyneet selviytymään näistä yritys tv lupa asioista niin kuin meille kerrottiin niin tämä koko homma on ihan kerta kaikkiaan hoidettavissa

puhemiesneuvosto edellyttää ja osia lähetetään talous oli j

ensinnäkin pari vastauspuheenvuoroa jotka jäivät tässä käyttämättä sattuneesta syystä

arvoisa puhemies

eduskunnan tarkastusvaliokunta kävi näitä asioita eräässä toisessa mielessä läpi tänä päivänä

mutta näinhän sitä pitää toimia että jää nettoa

asunto ja muilla lainamarkkinoilla pelanneita pankkeja on tuettu ja sitten näin muodostuneet kuluerät ujutettu alijäämiin

ensinnäkin edustajatoverilleni kasville

jos on olemassa suomen kaupan liiton ja pamin välinen sopimus niin sehän vain on siltä varalta että sillä olisi jotakin käyttöä joskus

kun osa näistä kalalajeista joita siellä pyydetään on kiintiölajeja niin jotta tällä politiikalla olisi jotakin merkitystä ja mieltä niin täytyy olla tarkoin selvillä siitä montako kalaa itse kullakin aluksella on pyydystetty pyyntikauden aikana

arvoisa puhemies

ruohonen lernerin puheenvuorosta sai vähän toisenlaisen kuvan

yksi havainto ja yksi kysymys

ei se siirrä päätösvaltaa ja ratkaisuvaltaa näistä asioista millään tavalla eduskunnalta järjestöille ei pätkänkään vertaa

alatalo keksii sopivan hän esitti aikoinaan hienosti finlandia hymnin ja maamme laulun vaikka ne yhdessä sitten

kun olen kuunnellut näitä puheita täällä tänä päivänä olen voinut pahoin täydellisesti voinut pahoin

kaksi vuotta sitten puhuttiin vielä ranskan presidentin mielipidejohtajuudella veroparatiisien kuriin saamisesta ja nyt ne saavat huseerata aivan vapaasti

tässä on ed

tässä se pointsi on tietenkin siinä että ikävä kyllä se osoittaa voimakkaasti laskevaa trendiä

mitenkäs on kun otetaan viime vaalit huomioon siellähän eräitten kirjojen mukaan oikein sanotaan ministereitten nimet ja caymansaaret jnp

juuri niin se on

kasvilla vielä ei niin kovin monta kymmentä vuotta täällä olleena kansanedustajana pikkuisen kertausopintojen tarvetta

kysymys on silloin nimenomaan kokonaiskalastuskapasiteetin jakamisesta näitten alusten kesken ja samalla tietysti kalastajien kesken

kolmas asia ja ihan lyhyesti on se mitä me olemme tänä vuonna päättäneet

se oli tässä seuraavana tulossa tämä suuri viisaus

onko tämä rahoitushomma nyt tässä otettu huomioon kun helsingin lehdistössäkin on kerrottu kuka oli rahoituksen takana jnp

on nyt aivan selvä asia ettei kerta kaikkiaan ole perusteita systemaattisesti ruveta verotukia laajentamaan kun näistä aikaisemmistakin osa on ihan hyviä ja kannatettavia mutta osan joutaa poistaa jo entisestä kavalkadista

paitsi ydinvoimaloitten hankkimisesta ketjuhankintana me olemme päättäneet uusiutuvan energian järjestelmän luomisesta

erikoisen tärkeätä on silloin se että rekisteriin ei oteta ylimääräistä kapasiteettia ja että jos joku alus otetaan pois käytöstä se välittömästi poistetaan rekisteristä niin että jonossa odotusvuorossa oleva seuraava alus voi tulla rekisteriin merkityksi

no jos tässä nyt oli siitä kysymys niin tämä on ehdottomasti vedettävä takaisin koska tässä rajoitetaan selvästi elinkeinonharjoittajan vapautta

elikkä siinä olisi siis miljoonan kuution lasku todellisessa käytössä

eihän se toimi miltään osalta eikä myöskään raaka ainehuolto luonnonvarojen hoito jollei meillä ole sisäistä logistista järjestelmää kunnossa ja se tarkoittaa että myöskin maanteiden pitää olla kunnossa

arvoisa puhemies

olin eilisiltana saarnareissulla vaalipiirin koillisosassa ja ennen tilaisuuden alkamista siinä oli jo paikalla paikallista väkeä ja aiheena abc uuden abc aseman sijoittuminen